toivon että valiokunta mietintöä kirjoittaessaan ottaa huomioon suomen poikkeukselliset olosuhteet euroopan unionin ydinmaihin verrattuna ja uskon että se onnistuu myös tässä työssä

käsittelyssä olevan valtion talousarvion palautekeskustelu on mielestäni osoittanut sen että tähän saliin ei vielä tämä kriisitietoisuus ole kovin syvälti uponnut

markka devalvoitiin luotiin rakenteellisia uudistuksia muun muassa pääomaverouudistus yritysverouudistus tuli muun muassa avoir fiscal järjestelmä yhtiöveron hyvitysjärjestelmä joka on kantanut näihin päiviin asti ja pitänyt yritykset toimintakunnossa

kreikalle myönnettäväksi ehdotettu laina on varmaan tärkeä kreikan horjuvan talouden kannalta mutta suomalaiselle veronmaksajalle eivät mielestäni kuulu vieraiden valtioiden holtittoman taloudenpidon seuraukset

oikeana menettelynä pidän sitä että euroopan unionin komissio keskuspankki ja kreikkaa luotottaneet rahalaitokset pitävät yhteisen neuvottelun todellisen neuvottelun jossa sovitaan luottojen uudelleenjärjestämisestä

hallituksen talousarvio pääministeri juha sipilän ensimmäinen budjetti perustuu siihen näkökulmaan että tämän maan suunta käännetään alamäestä vahvaksi talouskasvuksi

kilpailukykyä on tarkoitus parantaa rakenteellisia uudistuksia aiotaan tehdä määrätietoisesti niitä on jo tehty ja kolmantena tämä velkaantuminen pitää saada pysähtymään

koko eu alue on velkaantunut viime vuosina sellaisilla summilla että suomen koko bruttokansantuote tai edes koko kansallisvarallisuutemme ei riitä pelastamaan euroopan alueen taloutta

jos ne mitä viime viikolla arvoisat edustajakollegat tuli vientitilastoja ja suomen talouskasvulukuja eivät tätä porukkaa herätä niin ihmettelen sitten mikä tämän porukan herättää

tällainen turhan puhuminen ja toistemme syyttely eivät edusta tänä päivänä mielestäni mitään ne eivät muuta kuin alenna eduskunnan arvovaltaa sen tehdessä sitä tehtävää mihin se on määrätty

ensinnäkin tämä kilpailukyvyn parantaminen

sopimisen tie on aina paras vaihtoehto muuta tietä mielestäni ei pidä ainakaan käyttää

jos joku väittää että nyt mahdollisesti annettava laina tai takuu pystyisi palauttamaan tasapainon rahamarkkinoille niin hänen on perusteltava asia paljon paremmin

hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta on mielestäni sellainen että on erittäin tärkeää että se tehdään ripeällä aikataululla

hallinnollisen byrokratian purkaminen on erittäin hyvän alun saanut muun muassa tämä maakuntakaavojen siirtäminen maakuntavaltuustojen päätettäväksi on erittäin hyvä päätös

nyt on tärkeää että euroopan unioni kulkee tässä yhtä jalkaa niin että koko euroopan unionin alueella päästään samaan talletussuojaan ettei sitten toteudu tämä ed

on tärkeää että rahoitusjärjestelmä vakautetaan niin että euroopan unioni tästä eteenpäin pystyisi toimimaan yksimielisesti ja etukäteen valvontaa tiukentamalla sääntöjä laatimalla ja ennen kaikkea niin että tavallisten ihmisten tekemät talletukset suojataan tehokkaasti tällaisen rahalla ja sijoituksilla keinottelun uhkalta joka tässä nyt realisoituu karmeimmalla mahdollisella tavalla lähiaikoina

sen luvan saanti näille lukuisille monille kymmenille tienalituksille kun kaapelihan vedetään vain yhdelle puolelle tietä niin alituksia on pakko tehdä tampereelta kesti kahdeksan kuukautta

paremminkin nyt olisi korkea aika aloittaa määrätietoiset suojaustoimet joilla suojataan kansallinen varallisuutemme tulevilta riskeiltä mikäli se enää on mahdollista

vakava virhe oli myös että euroon otettiin mukaan taloudellisesti huonossa kunnossa olevia maita joista esimerkiksi kreikka vääristeli tilastojaan euroon pääsemiseksi

tällaisessa jälkikäteen säätämisessä tulee aina pieni hädän maku ja tästä myös talousvaliokunta keskusteli

mutta tämä tilanne on edessä ja se on hoidettava nyt niin että ihmisten luottamus koko pankkijärjestelmään ja omien sinne sijoitettujen rahojen säilymiseen voidaan taata

arvoisa puhemies

ihmetystä herättää myös se että euroopan komissio ja keskuspankki ovat avuttomina vierestä seuranneet tätä valtavaa velkaantumista onhan euroopan keskuspankilla itsenäisenä toimijana oikeus puuttua asioihin vaikka peruskorkoa muuttamalla

kreikkaa luotottaneilla pankeilla on myös vastuu nykytilanteesta varsinkin kun kyseessä olevat pankit ovat pääasiassa unionin sisältä eli saksasta ja ranskasta

heidän eläketurvansa kehittyy kunnat saavat verotuloja valtio saa verotuloja ja ennen kaikkea suomi lähtee nousuun jos eta vai tuotto ei nyt käytetä en uskalla arvoisa puhemies edes kuvitella saduista vaihtui

kasinotalouden aika on nyt ohi ja markkinoille on saatava kansainvälisesti sitovat säännöt ja pörssiveron kaltainen verojärjestelmä jolla kartutetaan riskirahastoa tämän hetken tilanteita varten

tätä vastuullisuutta on pääministeri matti vanhanen kyllä ajanut vaatimalla jo pitkään euroopan pankeille stressitestiä joka ei valitettavasti toteutunut

arvostettuun rouva puhemies hyvät edustajat

suomen pankki julkisti viime viikolla tuoreimman talousennusteen

toivon ja uskon että kukaan opposition edustaja ei puheenvuoroani katso opposition tueksi vaan tämä on selkeä protesti tätä mieletöntä kasinotaloutta vastaan mitä tässä maassa ja euroopassa on pyöritetty

piikaulkomaankaupasta siten juuri saada vetoapua

kasvu on ennustejaksolla kotimaisen kysynnän varassa kasvua kertyy ensi vuonna nolla pilkku seitsemän prosenttia ja vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

ennusteen mukaan yksi prosentti riskit painottuvat ennustettua heikomman talouskehityksen suuntaan ja talouskehitys on

näin todetaan tuossa tuoreimmassa

ja maailmankaupan kasvu ja siten myös maamme vientikysyntä jää vuonna kaksituhattaviisitoista selvästi hitaammaksi kuin suomen pankin kesäkuussa antamassa ennusteessa odotettiin olen itse asiassa tällä hetkellä ainoa maa jonka talousennusteita käännetään heikompaan suuntaan

niinkuin tässä edellä edustaja hoskonen

on kumma jos ei elämää asiantuntijoiden lausunnot parhaiden asiantuntijoiden lausunnot ovat ne sitten suomen pankista ja matkasta tai mistä tahansa viini herätä tätä sallia käy tähän vakavaa

maamme julkisen talouden rahoitusasema on ollut jo kuusi vuotta alijäämäinen minkä vuoksi julkinen velka on kasvanut erittäin

suomen pankki toteaa että velkaantumisvauhti on huolestuttava koska suomen pidemmän aikavälin kasvunäkymät ovat heikot pitkittyneen taantuman työikäisen väestön määrän supistumisen ja piollisuuden ja rakennemuutoksen

arvoisa puhemies olen aiemmin käsitelleet

lisätalousarviota ja ja myy

erään kertomuksen valiokuntamietintöä lukee niin se herättelee myös tähän vakavaan tilanteeseen tässä todetaan että ohjauskorot laskettiin niiden tekniselle alarajalle minkä lisäksi kiikkupee päätti vuoden kaksituhattaneljätoista aikana myös useista niin sanotuista epätavanomaisista rahapoliittisista toimenpiteistä ja huolestuttavin viesti täyttyi saman mietinnön seuraavasta kappaleesta viimeisimmät viikkokin päätökset antavat viitteitä siitä ettei kevennetylle rahapolitiikalle nähdä vielä loppua suomen ajatellen vii cooper toimien kestolla saattaa olla merkittävä vaikutus valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen että suomen talouskehitys jää yhä kauemmaksi euroalueen kasvusta

jari leppä aivan oivallisesti kuvasi sitä että kasvit käyttävät ne ravinteet äärimmäisen tehokkaasti hyväksi ja ne talot mitä sinne on rakennettu on suunniteltu asiantuntijoiden toimesta niiden samojen rakennusinsinöörien rakennusmestarien jopa arkkitehtien toimesta jotka nykyisinkin niitä taloja suunnittelevat samoilla opeilla

tämä asia nousi keskusteluun viime kesänä siinä juhannuksen tienoilla kun tekniikan maailman rakennusmaailma liite nosti esille tämän tekemänsä tutkimuksen ja toi esille sen että kahdeksasta tutkitusta laitteesta vain yksi toimi auttavasti seitsemän oli suomeksi sanottuna täysiä susia jahdin ja sellaiset henkilöt jotka ovat tällaisia laitteita

kun vältettävä tilanne jossa on euroalueen kasvun myötä rahapolitiikkaa ryhdytään kiristämään ilman että suomi on saanut taloutensa nostettua

tämä on se isoin vaara mikä niitä uhkaa ja sen takia nyt tarvitaan toimia kustannuskilpailukyvyn vahvistamiseksi tarvitaan sopeutusta ja tarvitaan rakenteellisia uudistuksia

jos täällä kaupungissa joku myisi vaikka vastaavanlaisia kotitalouskoneita jotka eivät toimisi niin veikkaanpa että kovin äkkiä lähtisi kaverilta myyntioikeus pois ja joutuisi vielä lailliseen vastuuseen kelvottoman tavaran kauppaamisesta ja joutuisi ottamaan tavaran takaisin vastaan ja palauttamaan asiakkaalle rahat

ja niistä lisäyksistä mitä teimme valtiovarainvaliokunnassa lisäsimme määrärahoja veteraanikuntoutukseen ja toivon jälleen kerran pitäjinä ei tarvitse tällaista näytelmää nähdä bambiteraanien kuntoutusrahat ovat tästä päivästä ja tästä vuodesta eteenpäin aina automaattisesti budjetissa ja toivon myös se että eduskunta ja hallitus tekee päätöksen pienimmällä haitta asteella olevien sotainvalidien haitta aste ja kymmenen prosentin rajan poistamisesta tai muuttamisesta niin että he kuuluisivat tuohon viiteentoista tai kahteen kymmene

onkohan näissä jätevesilaitteissa mitä on markkinoitu yhtään tämmöistä tapausta ollut että viranomainen olisi puuttunut ja vaatinut palauttamaan rahat ja viemään laitteensa pois

tässä on tuollainen viidentoista kahdenkymmenen tämä käsillä oleva ydinenergiaratkaisu on mies ja tämä esilläolo ydin eikä mielestäni tärkeä osa sitä energiaratkaisua jota hallitus on pitkään valmistellut ja jota tänään historiallisena päivänä esitellään eduskunnalle

kysymys on maaseudun ihmisten oikeusturvasta aivan samalla keinoin kuin jokaista suomalaista olipa postinumero mikä tahansa suojelevat samat lait ja oikeusturva

tietyt perusehdot aina turvataan

esimerkiksi väärin tehty markkinointi tässä maassa hyvin nopeasti johtaa rangaistukseen ja uhkasakkoon ja jos ei senkään jälkeen vielä markkinointia oikaista tulee sitten muita toimenpiteitä

ja arvoisa puhemies aivan lopuksi vielä puolustusvoimista ensi vuosi selvitään puolustusvoimissa mutta meillä on valitettavasti myös tämän hallituksen kehyksissä sellaisia leikkauksia jotka näin teollinen tulevat leikkaamaan puolustusvoimien käyttörahoja noin neljäkymmentäviisi miljoonaa tällä kehyskaudella jos sitä päätöstä ei muuteta ja siitä ei tällaisessa muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa voi hyväksyä edustaja

on äärimmäisen tärkeää että varmistamme tällä kokonaispaketilla suomalaisen teollisuuden suomalaisen yhteiskunnan energiansaannin pitkälle tulevaisuuteen

siirtoviemäreistä on tässä keskustelussa puhuttu paljon ja totean että ne ovat hyviä siellä missä ne ovat mahdollisia toimia mutta pitää muistaa että niissäkin on ongelmia

on totta että pakettiin liittyy monen asteisia vaikeitakin tilanteita päättäjille päättää onko tämä hyvä vai huono mutta joka tapauksessa ilmastotavoitteet uusiutuvan tavoitteet ja myös se että olemme energiasta omavaraisia kuten ministeri pekkarinen moneen otteeseen on korostanut puoltavat sitä että hyväksymme sekä ydinvoimaratkaisun että uusiutuvan ratkaisun sellaisenaan

pienet jätevesimäärät pitkillä siirtoviemärilinjoilla aiheuttavat selvästi teknisiä ongelmia varsinkin talviseen aikaan ja jos niihin tulee häiriötä ne ovat sitten tavattoman kalliita korjata

älkää hyvät edustajakollegat vedotko siihen että siirtoviemäri nämä maailman asiat ratkaisisi nimenomaan pitkien välimatkojen haja asutusalueen kylien välillä

arvoisa rouva

se ei ole se ratkaisu vaan pitää pyrkiä tekemään tehokasta hyvää tutkimusta siitä mikä olisi optimaalinen imeytysjärjestelmä jolla homma hoidetaan

pitkin hampain sen hyväksyn ja toivon että tällä ratkaisulla mennään pitkälle tulevaisuuteen

uusi hallitus on aloittanut työnsä poikkeuksellisen vaikeissa

lopuksi arvoisa rouva puhemies korostan vielä hyväksi lopuksi sitä että päiväjärjestyksen seuraavassa asiassa oleva ympäristönsuojelulain muutos on sitten se iso asia jolla tätä haja asutusalueen jätevesiasetusta oikeasti käsitellään

kun monella foorumilla on tällaista väitetty niin onko tässä nyt kysymys siitä että halutaan jommallakummalla energiapolitiikalla lyödä toista energiapolitiikkaa mikä mielestäni on vahinko koska meillä on eun ilmastotavoitteissa pysymisessä pelkästään suuri työ ja siinä uusiutuvalla energialla on erittäin merkittävä rooli josta mielestäni on pidettävä erittäin tiukasti kiinni

harmillista on koulutukseen ja tutkimukseen tehtävät leikkaukset jotka ovat merkittäviä ja saattavat heikentää koulutuksen ja tutkimuksen tasoa ja

mutta sitten seuraavassa tämän päiväjärjestyksen asiassa toisena asiana on tämä haja asutusalueen jätevesiasetus joka tulee sitten ympäristönsuojelulain muutoksena tänne käsittelyyn ja siinä käytän puheenvuoron

siinä voidaan palata tähän tapaan millainen sen lain pitäisi olla mutta kysymyshän ei ole mikä on hallituksen luottamus koska tämä jätevesiasetus ei tämän hallituksen murhelistalle kuulu ollenkaan

pitää huolta etteivät leikkaukset murenna pitkän aikavälin koulutuksen laatua tai syrjäytä

arvoisa rouva puhemies kannatan lämpimästi valtiovarainvaliokunnan tekemää ehdotusta julkisen talouden suunnitelmaan liitettävää yhteenvetoa johon sisältyisi lapsiperheisiin ja yksin asuviin merkittävästi vaikuttavat

yhtälailla tärkeää on myös se että hallitus kiinnittää vakavaa huomiota pitkästä taantumasta syntyviin sosiaalisiin ongelmiin eriarvoisuuden syrjäyttämiskehityksen pysäyttämiseksi ja työttömyyden

ulkoasiainvaliokunnan kannalta huomioitava

pankkivaltuuston kertomuksessa ilmilausuttu huoli siitä suomen kansantalouden tilasta on aivan oikeaan osunut ja riittävän kriittinen

jolloin kaikki uudet operaatiot rahoitetaan kokonaan lisätalousarviomenettelyllä

lisätalousarviomenettelyä painottava rahoitusratkaisu korostaa eduskunnalle puolivuosittain annettavan kriisinhallintakatsauksen merkitystä

todellakin kun tänä päivänä nyt neljännen kerran yritetään neljäs kertahan oli nyt menossa yrityksissä saada suomeen syntymään yhteiskuntasopimus jolla maan taloutta yritetään saada kuntoon juuri sitä asiaa mistä pankkivaltuusto huolta kantaa niin nimenomaan nyt kun tämä neljäs kerta ei taaskaan tuonut tulosta omalta osaltani toivoisin että suomessa löytyisi järjestöiltä edelleen sen verran sitä sitkeyttä ja ennen kaikkea tarvittavaa arkijärkeä että sopu syntyisi

eduskunnalla tulee olla oikea aikaiset tiedot mahdollisista lisärahoitustarpeista

älä osta jatkaa

arvoisa puhemies

suomi tarvitsee nyt hän toivoi

jos suomen kansa jonkun joululahjan tarvitsisi se olisi nimenomaan yhteiskunnallinen sopu koko kansakunnan yhteinen ajatus siitä että tämän maan asiat pannaan kuntoon

juha sipilän hallituksen aloittaessa odotukset olivat suuret kolmen puolueen hallitus näytti aluksi elinvoimaisemmalta kuin edellinen kuuden sittemmin neljän puolueen hallitus oli syytä uskoa että keskusta vie kesken jääneen sote uudistuksen tyylikkäästi maaliin oli syytä odottaa että perussuomalaiset huolehtivat siitä että hallituksen ja ay liikkeen välinen

se että olemme tähän tilanteeseen ajautuneet on kyllä aivan selkeästi itse aiheutettu päänsärky ja itse aiheutetusta päänsärystä tunnetusti ei ole muuta kuin yksi tie eteenpäin

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys on mielestäni hyvin perusteltu sen takia että tämän päivän tekniikkahan mahdollistaa käytännöllisesti katsoen melkein mitä tahansa